heillä menee erittäin paljon energiasta tähän muutoksen kohtaamiseen ja niitä töitä jotka pitäisi tehokkaasti tehdä ei enää välttämättä jaksetakaan

siis luottamuksen rakentaminen yhteiskuntaan luottamuksen siitä että me selviämme on äärettömän tärkeä

kriisitietoisuudesta puhuminen ja tällaisen pelon ilmapiirin luominen auttaa varmasti tietyissä tilanteissa mutta se myöskin tuo ihmiselle sen epävarmuuden tunteen ja kalvaa heidän hyvinvointiaan työterveyshyvinvointia ja työkykyä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tämän lakon puhkeaminen juuri tänä viikonloppuna on erityisen suuri ongelma levin maailmanlaajuisesti näkyville maailmancupin kisoille

mutta tässä edustaja kurvisen tekemässä kysymyksessä oli kysymys myös laajemmin lentoliikennestrategiasta

siinä joudutaan nyt kohtaamaan vakava tilanne kun näyttää siltä että finavia ja finnair kumpikaan eivät ole kovin kiinnostuneita siitä että täältä helsinki vantaan kentältä järjestetään liittymälento esimerkiksi näihin pohjoisen merkittäviin matkailukeskuksiin

jyväskylä kokkola kajaani kemi tornio

onko hallitus todella kehittelemässä sellaista lentoliikennestrategiaa jossa tämä maan sisäinen lentoliikenne laiminlyödään tai ajetaan suorastaan alas

se tuo tietysti paineita myöskin yleisradiolle tämän julkisen palvelutehtävän onnistumisessa

julkinen palvelutehtävä esimerkiksi lapissa joka on alueellisesti yksi kolmasosa suomea ja jonka naapureina ovat sekä norja ruotsi että venäjä sisältää myöskin sen että lapin väestö pidetään ajan tasalla siitä mitä noissa naapureissa tapahtuu

ministeri häkämies totesi aivan oikein että pohjoisessa ja erityisesti lapissa on valtavan suuret mahdollisuudet joilla voidaan todellakin tätä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevaa isänmaata auttaa

arktinen alue on noussut niin keskeiseen asemaan kaikilla agendoilla että tässä tarvitaan resursseja myöskin tv toimintaan

toiseksi kummeksun edustaja tynkkysen näkemystä etteivätkö hartausohjelmat kuuluisi yleisradion julkiseen palvelutehtävään

me saamme löytää vaikka kuinka rikkaita esiintymiä sieltä maasta mutta vasta se että löytyy kannattavat mahdollisuudet kuljettaa ne maailmanmarkkinoille tekee niistä menestyviä kaivoksia

suomen kansasta suuri osa kuuluu johonkin kristilliseen yhteisöön ja tätä kautta he ovat päässeet tämän julkisen palvelutehtävän piiriin

nyt kuitenkin näyttää siltä että ratahankkeet ja muut liikennehankkeet jotka luovat käytännössä edellytykset näiden toteutumiseen eivät ole kovin korkealle priorisoituja hallituksen listalla

suomalainen tapa toteuttaa tätä kristillistä kulttuuria yhdessä kirkon tiedotusyksikön kanssa näissä hartausohjelmissa on minusta erinomainen malli jota tulee kyllä jatkaa

kun me pohjoisessa olemme pitkän tähtäimen suunnitelmia rakentaneet siten että myöskin sieltä löytyy rautatieyhteys syviin satamiin tuonne jäämerelle mikä on välttämätön tulevaisuuden näkökulma korostan pitkän tähtäimen näkökulma niin hallituksen vastaava liikenneministeri totesi että tällaiset hankkeet on syytä kyllä unohtaa että niihin ei ole rahaa

aikooko hallitus pitää huolen että malmit saadaan maailmanmarkkinoille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yhdellä rivillä tässä mainitaan todellakin myöskin arktinen ulottuvuus ja pääministeri tuossa jo edustaja lehtomäen kysymykseen vastatessaan valitteli että pohjoinen ulottuvuus on siellä heikosti esillä

arvoisa puhemies

tämän perusinfran kohdalta nousee minulle ainakin sellainen kysymys että kuinkahan monta muuta siltaa jotka ovat tärkeitä yritystoiminnalle elinkeinoelämälle suomessa on nyt sitten odottamassa remonttia

se nimittäin on erittäin iso mahdollisuus suomelle ja se on euroopassa nouseva trendi

lentoliikennestrategia jota finavia ja finnair ymmärtääkseni käytännössä yhdessä luovat on sentyyppinen nyt että suomesta luodaan läpikulkumaa euroopasta ja muualta maailmasta aasiaan

se on myöskin kysymys jossa suomi voi olla erinomaisella tavalla linkkinä sekä norjaan että venäjään ja se on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeä ulottuvuus

arvoisa puhemies

edustaja sipilä kulkee siellä kertomassa kyllä muutakin kuin tuon mitä edustaja zyskowicz sanoi

miljoonat asiakkaat tulevat sinne vain jatkaakseen sitten eteenpäin aasiaan ja niistä linjoista ja aikatauluista kyllä finnair pitää huolen että sinne päästään

hän on esittänyt ratkaisuja suomen talouden kohentamiseksi ja siitä he ovat erittäin kiinnostuneita olleet noissa monissa tilaisuuksissa joissa hän on käynyt

jos me ajattelemme euroopan unionin tutkimusmäärärahoja jotka ovat mittavat suomella on erinomainen mahdollisuus tätä kautta etsiä tukea pohjoisen yliopistojen rahoitukselle ouluun rovaniemelle pohjoiselle tutkimuslaitokselle

arvoisa puhemies

on ollut tiedossa että esimerkiksi tämä itämeren niin sanottu rikkidirektiivi aiheuttaa tehtaalle usean miljoonan vuosittaisen lisäkustannuksen

mutta jos pitäisi päästä lapin matkailukeskuksiin euroopasta tulevat matkustajat eivät pääse koska nämä liittymälennot ovat niin huonoja aikatauluiltaan että asiakkaat joutuvat pahimmassa tapauksessa yöpymään täällä

tässä edustaja sasi toi esille näitä liikenneinvestointeja joita lisätalousarviossa on

en yhtään väheksy näitten merkitystä alueilla mihinkä ne tulevat mutta ei siinä ole sen luokan liikenneinvestointeja jotka todella auttaisivat suomen taloutta eteenpäin

muoniossa semmoinen menestyvä ranskalaisiin matkailijoihin keskittynyt harrinivan yritys totesi äskettäin että on aivan mahdotonta jatkaa tätä toimintaa koska nämä euroopasta tulevat asiakkaat eivät nykyisillä ja tulevilla finnairin liittymälennoilla sinne pääse

itse olen törmännyt tähän rikkidirektiiviin johonka täällä myöskin on viitattu perämeren pohjukan suurten teollisuuslaitosten osalta jotka pitävät sitä erittäin suurena uhkana omalle toiminnalleen

tästä syystä tästä seuraa sitten se että meidän on otettava vakavasti kuljetusreittien avaaminen jäämerellä aivan niin kuin edustaja uotila täällä kertoi

onko hallituksella suunnitelma pyrkiä jalostamaan nuo kaivosten esimerkiksi rautakaivosten tuotteet niin että ne lähtevät maailmanmarkkinoille eivät niin sanottuna raakarikasteena vaan pelletteinä

arvoisa puhemies

olen siitä tyytyväinen että pohjoismaitten neuvoston yhteydessä on arktiset asiat nostettu yhdeksi keskeiseksi ohjelmakysymykseksi ja tiedän että ruotsi jatkaa tätä omalla kaudellaan nostaa pohjoisen kaivosteollisuuden tässä esille mikä myöskin lisää paineita näihin uusiin kuljetusreitteihin

suomen on vakavasti suunniteltava kun me nyt sen petsamon menetimme että pääsisimme tuonne jäämerelle yhteistyössä venäjän sieltä on helpoin reitti murmanskiin norjan tai ruotsin kanssa tai kaikkien näitten tahojen kanssa yhteistyössä

näinkö hallitus nostaa suomea

arktiset asiat ovat nousemassa aivan keskeiseksi myöskin kansainvälisellä agendalla

voin kertoa lyhyesti terveiset usan senaatista jossa tapasin alaskan senaattoreitten staffia ja todettiin että usakin on aktivoitumassa ja kiinnostumassa arktisista alueista monista näistä syistä joita tässä on mainittu

me lapissa koemme että me olemme tässä hallituksen vesivoimapolitiikan maksumiehiä ja naisia

tässä yhteydessä on myöskin muistettava ympäristönäkökulma ne ovat herkkiä alueita nuo jäämeren alueet

arvoisa puhemies

pienen kansakunnan voima on sen sivistyksessä

kun nyt on itsenäisyyspäivän aatto on syytä palauttaa mieliin että kyllä se juuri tämä henkinen voima on ollut se jota snellmanista lähtien sivistykseksi olemme kutsuneet joka on auttanut tätä kansakuntaa selviämään sen vaikeimmistakin kriiseistä

saattaa tuntua liian juhlalliselta aloittaa näin mutta kyllä tämä liittyy tähän keskustan avaamaan keskusteluun koulutuksesta

arvoisa puhemies

kun vaalijärjestelmästä keskustellaan silloin keskustellaan kansanvallan ja demokratian toteutumisesta

onko hallitus tietoinen arvoisa puhemies että tällä politiikallaan se horjuttaa paitsi osaamisperustetta myös kansakunnan henkisen sivistyksen perustaa

siis lainsäädännössä on kerta kaikkiaan ministeriöissä tämä seurantatehtävä mutta tähän liittyy myöskin meille kansanedustajille oma tehtävämme ja oma tonttimme valiokunnissa

täytyy kysyä jokaisen lainsäädännön osalta asiantuntijoilta onko tämä seuranta tehty ja mitä vaikutuksia tällä kyseisellä lainsäädännöllä on pohjoismaiseen yhteistyöhön ja rajan yli tapahtuvaan liikkumiseen

meillähän on lähtökohdiltaan erilainen vaalijärjestelmä kuin esimerkiksi naapurimaassa ruotsissa jossa on tällainen sovellettu listavaalijärjestelmä

siis tämä neljän kuukauden sääntö on tyypillinen esimerkki siitä mitenkä se tehtiin ikään kuin toista ilmansuuntaa ajatellen mutta käytännössä se estää varsinkin sesonkityövoiman tulemisen esimerkiksi lapin matkailukeskuksiin ruotsista tai norjasta

ja yllätys yllätys

jotenka itse ainakin näkisin että olisi syytä käydä perusteita myöten läpi tämä suomalainen vaalijärjestelmä ja uudistaa sitä kokonaisuutena eikä tällä tavalla pilkkoen niin kun nyt on tehty

arvoisa puhemies

juuri ajattelin että en pääsekään käyttämään puheenvuoroa siitä miten tärkeä edustaja kärnän näkemyksiin liittyen on esimerkiksi meidän pohjoisimman ratayhteyden kolari radan sähköistys

nyt jos suomi jättää nämä investoinnit tekemättä siinä käy niin että suomen puoleltakin alkavat virrata tavarat toisen maan puolelle mutta jos me teemme omalla puolellamme näitä investointeja me saatamme saada jopa perämeren satamiin kemiin kokkolaan raaheen joista on puhuttu kuljetettavaa täältä suomen puolelta

täällä on käynyt ilmi miten halvalla nyt rahaa maailmalta saadaan

onko ministerillä tällainen investointistrategia mielessään

tässä on useammassa puheenvuorossa viitattu tähän maaseudun ympäristölupakäytäntöön ja kun nyt äskettäin olen siitä tehnyt kirjallisen kysymyksen eräästä tapauksesta ja saanut vastauksen niin on pakko kyllä tässä isossa salissakin tämä asia vielä käsitellä

nimittäin kun hän alkoi spekuloida seuraavan hallituksen toimenpiteitä niin tämähän on vahvin argumentti siihen että tämä iso hanke olisi pitänyt toteuttaa parlamentaarisesti kuten edustaja tölli tässä ansiokkaasti esitti

siis siinähän on kysymys siitä että lainsäädännöllä on normitettu sitä mitä edellytetään että ympäristölupa voidaan esimerkiksi maaseudun tuotantorakennuksille tässä tapauksessa navetalle myöntää ja ympäristöministeriön ohjeistuksessa on suositukset siitä virkamiehille viranomaisille maakunnissa kuinka pitäisi sitten toimia

nimittäin tämä valuvika tässä hallituksen esityksessä on siellä että kunta nähdään kapeana vain valtion jatkeena olevana palveluiden järjestämisenä

kuitenkin euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa euroopan neuvosto on hyväksynyt sen ja suomi ratifioinut nähdään kunta paljon laajempana

mutta yllätys yllätys näitä suosituksia luetaan ikään kuin pilkulleen kirjoitettua lakia eikä katsota sitä tilannetta

kunta on yhteiskuntaan kiinnittymisen ja kansalaiskasvatuksen foorumi kunta on kehittäjä kunta on asukkaiden identiteetin lähde ja kunta on sitten neljänneksi kyllä myös palveluiden järjestäjä mutta ei siinäkään vain valtion jatke vaan itsenäinen toimija

mutta edelliseen puheenvuoroon on pakko todeta se että yksikään muu puolue tällä vaalikaudella ei ole raivokkaammin puolustanut uhanalaisia vaelluskaloja ja olemme myöskin päässeet maa ja metsätalousvaliokunnassa laajaan yksimielisyyteen siitä mitenkä tämä tapahtuu

me tiedämme että itämerellä ylikalastetaan lohta se on uhanalainen todellakin

koko kylä odottaa ja toivoo että nuoret ihmiset jotka ovat sinne muuttaneet sitä varten että käynnistävät siellä maataloustuotantoa saavat sen tehdä ja sitten yhtäkkiä tuleekin kahden virkamiehen päätös että ei ympäristölupaa tuohon koska se sattuu olemaan muutaman metrin liian lähellä päärakennusta se suunniteltu paikka

hallituksen esitykset joita nyt olemme todellakin käsitelleet eivät näytä vielä suuntaa siihen että suomi ottaisi selkeän kannan että itämeren varsinkin

täytyy sanoa että kun me olemme tähän vastalauseeseen koonneet myöskin kohtia jotka liittyvät vaelluskaloihin niin haluamme myöskin parantaa edelleenkin niitä olosuhteita

tämä ole sentään ovat puolalaisten taholta tapahtuvaan ylikalastukseen suhtauduttaisiin vakavammin ja sitten että periaatteessa sekakantakalastus siellä lopetetaan

arvoisa puhemies

naapuri jota oletetaan tämän rakennuksen häiritsevän että se on liian lähellä on nimenomaan sitä mieltä että antakaa ihmeessä näille nuorille tämä lupa että he haluavat että he tulevat tähän kylään toimimaan

tämä sekakantakalastushan tapahtuu sekä itämerellä että tietysti meidän rannikoillamme ja molemmissa tarvitaan päättäväisiä toimia

kun edustaja sinnemäen kysymyksessä oli tämä uhanalaisuuskysymys myöskin eläimen tasolla niin sen lisäksi että tarvitaan näitä rajoituksia tarvitaan myöskin määritelmä lohelle hinta niin kuin riistaeläimilläkin on hinta kun niitä laittomasti pyydetään

teidän vastauksenne siihen kirjalliseen kysymykseen oli se että mikäli paikallinen väestö ei tue tämän kansallispuiston toteuttamista sitä ei tulla tekemään

elikkä tämä liittyy tähän keskusteluun siitä miten eduskunnan säätämiä lakeja sovelletaan käytännössä

tuo laki ei olisi koskaan mennyt käsittääkseni esimerkiksi keskustan eduskuntaryhmässä läpi jos olisi ymmärretty tai ajateltu että sitä voidaan tulkita tällä tavalla koska tällä ympäristölupakäytännöllä on hankaloitettu todellakin maaseudun kehittämistä nyt eri puolilla suomea

onko hallitus vakavasti tätä näkökulmaa miettinyt

te olette tilanneet muun muassa metsähallitukselta selvityksen millä ehdoilla voidaan tämä puisto toteuttaa puisto jota ei ole maakuntakaavaan merkitty

tässä on erikoista että metsähallituksen selvityksessä ei ole ollenkaan otettu huomioon sitä vaihtoehtoa että puistoa ei perustettaisi vaan sinne on valmisteltu näitä vaihtoehtoja millä ehdoilla se voidaan perustaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puheenvuoroni lähti liikkeelle siitä edustaja karimäen huomiosta jossa syyllistettiin keskustaa siitä että se on ikään kuin hoitanut huonosti vaelluskala asioita

olen täsmälleen samaa mieltä edustaja rajamäen ja myllykosken kanssa siitä että me olemme yhdessä onnistuneet tämän tekemään

mutta ei silloin pidä myöskään osoittaa syyllistävää viestiä keskustaan niin kuin nyt on julkisuudessakin monin paikoin tapahtunut

emme me ole täällä kala asiassa pelkästään näissä omistuskysymyksissä kiinni

me puolustamme kalavesien omistajien oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin kalavesiinsä ja siihen kalastukseen mikä siellä on mutta me olemme johdonmukaisesti olleet puolustamassa vaelluskalojen mahdollisuuksia suomessa ja kalastusmatkailun kehittämistä

suomen valtuuskunnan kokouksissa käsiteltiin pohjoismaista yhteistyötä liikenne ja energiapolitiikan alueilla yhteistyötä ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikassa kyberyhteistyössä ja huoltovarmuusasioissa

näiden teemojen lisäksi valtuuskunta jatkoi rajaestetyön aktiivista seurantaa ja kävi ministerineuvoston rajaestefoorumin edustajien kanssa keskusteluja rajaesteiden poistamisesta

neuvosto suosittaa pohjoismaiden hallituksille että yhteistyötä vahvistetaan kokemusten vaihdolla yhteisellä osaamisen kehittämisellä maiden asianomaisten viranomaisten välisellä koordinoinnilla sekä pitkällä aikavälillä yhteisten rakenteiden lisäämisellä

siksi on syytä ottaa vakavasti tuo lehtialan huoli että arvonlisäveron korotus juuri nyt ajaa monet lehdet vaikeuksiin ja tilausmäärät laskuun

ammattikorkeakoulut ovat kyllä tiedostaneet kehittämistarpeet ja kehittäneet toimintaansa yhteistyötä niin että opetuksen laatu voidaan turvata